keskusta on myös vaatinut hallitukselta monesti pikaisia toimenpiteitä ruuan alkuperämerkintöjen parantamiseksi ja niitä vaaditaan edelleenkin myös tämän keskustelun jälkeen

arvoisa puhemies

asiantuntijayksikön toiminta keskittyy muun muassa eläinten terveyteen ja hyvinvointiin tallien suunnittelu ja ympäristökysymyksiin sekä kannattavuuteen vaikuttaviin tekijöihin ja netistä on saatavilla erittäin paljon hyvää informaatiota ilmaiseksi ja maksun takana niihin moniin kysymyksiin jotka hevosen omistajia askarruttavat

suomi pelastuu työnteolla ja yrittäjyydellä missä tekijöinä ovat motivoituneet ihmiset joilla on valinnanvapaus järjestää työn ulkopuolinen elämä parhaaksi katsomallaan tavalla

hallituksen toimille puuttua kotihoidon tuen jakoon pakkotoimin ei löydy perusteita jotka olisivat selitettävissä sen paremmin kokonaistaloudellisin tasa arvo kuin perhepoliittisinkaan argumentein

arvoisa puhemies

hyvä että edes osa saadaan takaisin siitä leikkauksesta mikä sinne oli suunniteltu

eli näyttää siltä että valtiovarainvaliokunnassa ja maatalousjaostossa on jouduttu paikkaamaan niitä samoja asioita joita aikaisemminkin mutta täytyy sanoa että puheenjohtaja on tehnyt hyvää työtä kun ne on taas kerran sinne onnistuttu saamaan

myös sosiaali ja terveysministeriön asettama vanhempainvapaatyöryhmä on kartoittanut muun muassa mahdollisuuksia korvata perhevapaista työnantajille aiheutuvia suoria kustannuksia aikaisempaa paremmin

miksei näitä oikeasti vanhemmuuden kustannuksiin vaikuttavia asioita ajeta eteenpäin samalla intensiteetillä kuin kotihoidon tuen leikkaamista jonka keskusta edellisellä kertaa esti

arvoisa puhemies

haluan vielä korostaa vanhemmuuden tukemiseen myös sitä näkökulmaa että vähimmäisäitiys isyys ja vanhempainrahojen sekä myös kuntoutus ja sairauspäivärahojen taso olisivat työmarkkinatuen tasolla

tätä aikaisemmin hoitovapaata ei katsottu eläkkeeseen oikeuttavaksi ajaksi

miten sopii yhteen hallitusohjelmankin kanssa se että työtön saa suurempaa korvausta kuin sairauden tai perheenlisäyksen vuoksi työstä poissa oleva henkilö tai minkä signaalin se ylipäätään antaa vanhemmuuden ja kotikasvatustyön arvosta

arvoisa herra puhemies

sihto tuossa hyvin kertoikin ovat tietysti yksi osa tätä nykypäivää

varmasti suomessa meillä se yksi suurimpia riskejä on matkustaminen varmasti suurempi kuin moni muu ruokaan liittyvä riski täällä itse suomessa

mutta jollakin tavalla se riski siellä ulkomailla ollaan aika helpostikin ottamassa

esimerkiksi silloin kun matkustetaan jossain halvan kustannustason maassa otetaan vähän oletettunakin että siellä se jonkunnäköinen vatsatauti iskee

mutta sitten täällä suomessa tuntuu ettei olla halukkaita siitä turvallisuudesta puhtaudesta riskittömyydestä tarpeeksi maksamaan sillä tavalla maksamaan että kohtuullinen osa tästä ruuan hinnasta päätyisi myös sille tuottajalle

siksipä meidän tulisi olla innovatiivisia myös täällä eduskunnassa etteivät pelkästään etelä savon virheistä voi muut ottaa oppia vaan myös niistä hyvistä käytännöistä

voitaisiin puhua suomessakin siitä reilun kaupan tuote

eduskunta hyväksyy valiokunnan ehdotuksen kannalla ouxin selonteon ja

olkoon kyse sitten valtion tuottavuusohjelmasta tai näistä erilaisista hankkeista lähtökohtana on ikääntyvä väestömme ja työvoiman tarpeemme tulevaisuudessa

ennaltaehkäisy varhainen puuttuminen terveyden edistäminen ja yksilön omavastuu näyttelevät joka tapauksessa suurta osaa kustannusten hallinnassa ja työllisyysasteen nostossa

nyt finanssikriisin ollessa kohdalla hallitus aivan oikein miettii lisää elvyttäviä toimia ensi vuoden ensimmäiseen lisäbudjettiin

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

ensi vuoden budjetissa eläkeläisiä muistetaan eläketulon verotuksen alennuksen jatkamisella

esimerkkinä mainittakoon lupaus lisätä puun käyttöä energiantuotannossa ja biopolttoaineiden raaka aineena jolla on tarkoitus korvata fossiilisia tuontipolttoaineita parantaa huoltovarmuutta vaihtotasetta ja niin edelleen

entäpä tavoite kehittää yritystukia niin että uusien biomateriaalien ja biopohjaisten polttoaineiden kehittämistä ja kaupallistamista nopeutetaan suuntaamalla julkista rahoitusta pilotti ja demolaitoksille

valtionosuusuudistuksen osalta haluan muistuttaa kuntaministeriä ja ministeriötä siitä että etelä savo oma maakuntamme on muun muassa harvaanasuttu ikääntyvä ja vesistön rikkoma maakunta kuten aiemmin mainitsin

aluehallinnon alkukehittämishankkeessa nousseet uhkakuvat esimerkiksi ympäristökeskuksen statuksen laskemisesta etelä savossa saatiin onneksi torjuttua

arvoisa puhemies

hallituksen kehityspoliittisessa ohjelmassa asetetaan suomen kehityspolitiikan tärkeimmäksi tavoitteeksi köyhyyden poistaminen sekä taloudellisesti yhteiskunnallisesti ja luonnontaloudellisesti kestävän kehityksen edistäminen ykn vuosituhattavoitteiden mukaisesti

miten ne ovat ottaneet vastuuta tästä länsi sahelin ja malin tilanteesta ja minkälaisena näette niiden mahdollisen roolin lähitulevaisuudessa

lupauksien lista jatkuu

sitten kehitysministeriltä kysyisin kun nostitte esiin tuon meidän mietinnössämme olevan kohdan että on otettava vahvemmin kumppanimaiden kansalaisten aktiivisuus ja omistajuus kehityksessä huomioon ja monipuolistettava yhteistyömuotoja vahvistettava yksityissektorin rooleja

arvoisa puhemies

luomme edellytyksiä kannattavalle metsätalouden harjoittamiselle ja metsänhoidon investoinneille sekä poistamme yritysmäisen metsäelinkeinojen harjoittamisen säädöspohjaisia esteitä

kansalaisia ovat myös parlamentaarikot ja kun tekin mainitsitte hallitusten ja kansalaisjärjestöjen roolin miten näette itse että parlamentit pitäisi suomen kehitysyhteistyöpolitiikassa tai yleisemmin ykn kehitysyhteistyössä ottaa huomioon

valitettavasti samaan aikaan toisaalla nostetaan taas kokoomuksen toimesta esiin metsätalousmaan kiinteistöverotus

sekö on kokoomukselle edellytystä kannattavan metsätalouden harjoittamiselle että nyt myös metsien omistamista alettaisiin verottaa kun metsien hankintaa verotetaan jo ennestään varainsiirtoverolla ja perintöverolla sekä metsien tuottoa puunmyyntiverolla

keskusta ei tule hyväksymään metsätalousmaan kiinteistöveroa millä nimellä se sitten olisikaan

minkälaisia kokemuksia tai tietoa teillä on tästä eteläetelä kaupasta ja yhteistyöstä nimenomaan nyt länsi afrikan osalta

toimiiko se siellä ja näettekö että esimerkiksi ecowas on pystynyt jollakin tavalla jakamaan tietotaitoa ja osaamista myös siellä maitten välillä

vähän kommenttia tuohon ruokaturvaan liittyen eli noitten aiemmin mainitsemieni asioiden lisäksi tietenkin tarvitaan myös sitä varmuusvarastointia suomessa puhutaan huoltovarmuusvarastoista ja niin edelleen

kentällä ollaan kuitenkin huolissaan että tilat jäävät myymättä ulkopuolisille myös käytetyn metsävähennyksen pelossa ja tila jää myöhemmin riideltäväksi ja pahimmassa tapauksessa perillisten toimesta jaettavaksi taas yhä pienempiin osiin

tarvitaan jakeluverkostoa tehokasta sellaista varsinkin kuivissa ja lämpimissä maissa infraa ja niin edelleen

millä tavalla suomen kehitysyhteistyössä pystytään tukemaan esimerkiksi varmuusvarastointia tai tehokkaiden jakeluverkostojen luomista esimerkiksi viljelijöille raja alueelle että he voisivat paremmin käydä kauppaa rajan yli ruokatarvikkeilla

vaikka kaikki pienet lakkautettaisiin ja asukkaat hävitettäisiin maan päältä säästöt eivät julkista taloutta pelastaisi eikö niin ministeri

toivoisin että tämä jalostusprioriteetti näkyisi myös käytännön tasolla niin että uusi luonnonvarakeskus ei lakkauttaisi punkaharjun toimipaikkaa

keskusta tosiaankin vastustaa kuntien pakkoliitoksia mutta emme vastusta vapaaehtoisia kuntaliitoksia kun ne ottavat huomioon alueelliset erityispiirteet ja tuovat todellista hyötyä kuntalaisille

kuntaliitosratkaisun pitää syntyä paikallisten tarpeiden mukaan ja kuntapäättäjien toimesta ja parasta olisi että kuntalaisten suuri enemmistö olisi myös samaa mieltä päätöksistä

punkaharjulla ollaan edelläkävijöitä havupuiden solukkolisäyksessä

arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies

toinen kysymys

siinä on ideana että kuka tahansa voi ottaa metsäkuvia maastossa matkapuhelimeen ja lähettää ne sitten internetin välityksellä gps koordinaattien kanssa analysoitavaksi ja sieltä sitten selvitettäisiin puuston määrä ja puulajit kamerakuvien tiedot paikannettaisiin satelliittikuvin joitten tarkkuus yltää jopa puoleen metriin

mutta toinen asia

tiedän että se on opetusministeriön alla mutta ovatko nämä erikoistumistoimet joita on suunniteltu esimerkiksi kuopioon ja seinäjoelle perustettavaksi jotenkin etenemässä

arvoisa herra puhemies

kiitoksia ministerille siitä että hän puuttui heti kautensa aluksi tuohon byrokratia asiaan ja asetti selvitysmiehiä mutta edelleen byrokratia niin hankkeissa kuin maatilatasollakin on saatava vähenemään

tuotantoeläinpuolella on tärkeätä että erityisesti tuotantoeläimiin erikoistuneita eläinlääkäreitä saadaan tulevaisuudessa koulutettua riittävästi eikä vain pieneläinpuolelle keskittyneitä eläinlääkäreitä

maa ja elintarviketutkimus tuottaa ja välittää yhteistyössä neuvonnan kanssa tutkimukseen perustuvaa tietoa niin maa puutarha kuin elintarviketalouden ja näihin liittyvän maaseudun yritystoiminnan kehittämiseksi

arvoisa puhemies

mikäli maatalouden rakennekehitykseen ei kohdenneta riittävästi varoja on selvää että elintarviketeollisuutemme kotimaisen raaka aineen saanti vähenee ja samalla huoltovarmuus maassamme vaarantuu siksikin tuo makera on niin tärkeä

arvoisa puhemies

valtion ensi vuoden budjetin maa ja metsätalousministeriön pääluokassa haetaan tosiaan kannattavuutta ja työllistävyyttä vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa ja osaltaan tätä haetaan metsätalouden puolelta vaikka siellä metsäteollisuudessa kovat ajat ovatkin edessä ja päällä

tavoitteena on lisätä kotimaisen puun hakkuita ja puun energiakäyttöä ja parantaa metsien puuntuotannollista tilaa edelleen mutta samalla halutaan turvata metsien monimuotoisuutta ja metsätalouden kannattavuutta

metson määrärahojen taso tosiaan nousee nyt ja pienenä sivupointtina täytyy sanoa eteläsavolaisena että nyt tuo metsämuseosäätiön ylläpitämä metsämuseo luston valtiontuki siirtyy opetusministeriön hallinnonalalle